toistan sen että tuottavuusohjelma tai sen tyyppinen ohjelma on erittäin perusteltu ja tarpeellinen niin nyt kuin tulevaisuudessakin mutta niin kuin ed

lipposen ensimmäinen hallitus liitti hallitusohjelmaansa niin sanotun liisan listan joka sisälsi kaikkien perusturvan osien leikkauksia

tämä hallituksen esitys ansaitsee kyllä kiitoksen vaikka sinänsä on tietysti ikävää että joudutaan tällaisiin toimenpiteisiin lainsäädännöllä menemään kuin mitä tässä nyt esitetään

mutta ne menestyvät yritykset joilla pyörät pyörivät edelleenkin hyötyvät ja ne eivät tarvitse elvytystä koska sairas vain tarvitsee elvytystä ei terve mutta hallitus elvyttää nyt valtionvelalla terveitä yrityksiä ja vauraimpia kuntia kaikkein eniten

nuo leikkaukset vietiin väkisin täällä läpi

mutta tupakan merkitys terveysriskinä tai terveyskustannusten aiheuttajana ja muutoin on niin merkittävä että siihen on syytä varmasti mennä eli hinta aseen lisäksi myös luvanvaraisuus ja askin koko otetaan tällä tavalla sääntelyn kohteeksi

seuraava lipposen hallitus kohteli eläkeläisiä aika ankaralla tavalla sääti taitetun indeksin pysyväksi poisti kelan pohjaosan kaikkein pienituloisimmilta työeläkkeensaajilta ja niin edelleen

tuolloin ilmeisesti sieltä pöydän alta otetut luvut olivat nimenomaan sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla tehtyjä valtiovarainministeriössä tehtyjä lukuja ja niitä alettiin toteuttaa ja tällä tiellä nyt ollaan

on päädytty siihen että oman toimen ohella johdetaan näitä äärettömän tärkeitä virastoja alueilla

vähän myöhemmin sitten työeläkemaksun korotus hoidetaan niin että valtionvelalla kelan kautta rahoitetaan yrityksille ja työntekijöille työeläkemaksun korotus

silloinhan oli kotimainen kansallinen lama

tältä osin ihan lämpimästi kannatan tätä esitystä

tähän sisältyy myös tuo paloturvallisuuskohta eli se että suomi näyttäisi etunojassa euta odottelematta vievän lainsäädäntöön nämä itsestään sammuvat savukkeet jotka yhdysvalloissa ja kanadassa ovat käytössä ja se on tietysti erittäin hyvä koska palokuolemia näyttää paljon olevan ja näihin voidaan suoraan tällä vaikuttaa

vanhasen ensimmäinen hallitus jäi historiaan sillä että se ei tehnyt perusturvaan minkäänlaisia parannuksia ehkä kansaneläkkeisiin muutaman euron pieniä korotuksia

järkevää viisasta on että eläköitymisen ja valtion palveluksesta eroavien kohdalla aina tarkastetaan miten voidaan toimintoja järjestää uudelleen jotta voidaan käyttää hyväksi ne luonnollisen poistuman tilanteet joita yleensäkin yhteiskunnassa työvoiman suhteen käytetään

toki varmasti on niin että vaikutukset ovat monella tavalla samanlaiset nyt kuin ne olivat silloin mutta kyllä lääkkeet varmasti ovat myös osin erilaiset tällä kertaa

viraston johtaja ei voi puuttua substanssikysymyksiin ei esimerkiksi henkilöstön nimityskysymyksiin

veronkevennyksiä vanhasen ensimmäinen hallitus alkoi tehdä vauhdilla ja ne kohdistuivat hyvätuloisiin hyvin voimallisesti prosenttiperusteisina ja lopuksi vanhasen ensimmäinen hallitus poisti sosialidemokraattien johdolla varallisuusveron yksioikoisesti

kun vastustan tätä tällaista kelamaksun poistoa ja valtionvelan hulvatonta lisäämistä hyvin toimeentuleville yrityksille kun pitäisi kohdentaa niille joilla on tavaton hätä ja niiden työntekijöiden parhaaksi jotka ovat lomautettuina tai työttömänä niin tämä sosiaalitupo on epäsosiaalitupo tältä osin kun siihen sisältyy tällaista

asia johon kiinnitän huomiota on kuntien tilanne

varallisuusverojärjestelmää olisi pitänyt kehittää ja jättää se voimaan poistaa sen aukot mutta silloinen hallitus poisti sen kokonaan

täällä hallituksen esityksen perusteluissa kyllä todetaan että tämä hallituksen esitys on käsitelty kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa joka puoltaa esityksen antamista mutta ihan käytännön kuntasektorilta peruskunnan tasolta huolta on kannettava siitä että kunnille tulee lupaviranomais ja valvontatehtäviä ja niihin pitää resurssit myös saada

niin siellä on sitten tapahtunut kyllä äärettömän kovaa maaseudun palvelujen alasajoa mikä tietysti tällaiselle hallitukselle kun pääministeri on keskustalainen tuntuu aika oudolta miksi nimenomaan maaseutuväestön palveluja on etäännytetty hirvittävän kauas ja tämä sama linja jatkuu edelleen

jos tämä tapahtuu niin kuin sanottiin että se oman toimen ohella johtaja otetaan sitten sieltä osastolta johtamaan koko hommaa ja sinne sitten hänen tilalleen nostetaan joku sijainen hoitamaan hänen tehtäviään ja sijaiselle sijainen alempaa ja mennään aina alas asti niin se ei ole kestävää se ei ole järkevää henkilöstöpolitiikkaa

vanhasen toinen hallitus jatkoi veronkevennyksiä ja edelleen prosenttiperusteisesti niin että hyvätuloiset olivat erityisessä suosiossa

sosiaalitupossa on muitakin ongelmia kuin tämä ja mielestäni siihen pitäisi paneutua paremmin

työnantajien kelamaksu poistettiin myös hyvin ylimalkaisesti niin että hyöty meni suurelta osin sellaisille työnantajille joilla minkäänlaista tuen tarvetta ei tässä suhteessa ollut eikä se ole vaikuttanut työllisyyteen yhtään

maaseudun ja maakuntien alasajo on valitettavan rajua

voidaanko näillä maksuilla jotka on tietysti ihan viisasta ottaa tähän mukaan tämä kustannuspuoli kattaa

eli sosiaalitupon osa tämä on mutta ei sosiaalitupoa voi hyväksyä jos se on epäoikeudenmukainen ja kokonaisedun vastainen tähän syöksyyn nähden joka on taloudessa menossa ja vain sitä syventävä

jos näin ei käy niin valiokunnan ja eduskunnan kokonaisuudessaan on syytä todella varmistaa että kunnat saavat jo eduskunnan kokonaisuudessa tikunat saavat rahoituksen myös tälle uudelle tehtävälleen

toisaalta näin laaja virasto vaatii päätoimisen vastuullisen johtajan joka vastaa koko toiminnasta eikä siinä ohessa voi vastata jonkun osaston käytännön toiminnasta

lähetekeskustelussa keskustan edustajat muun muassa edustajat kiviranta ja kalmari arvostelivat tätä jyrkästi tai melko jyrkästi ottaen huomioon että ovat hallituspuolueen edustajia

eli tosiasiassa tämä johtaa varmaan siihen että nämä oman toimen ohella johtajat ovat tosiasiassa päätoimisia johtajia

kelan valtuutetut ilmeisesti yksimielisesti olivat kriittisiä tälle esitykselle

kiviniemen hallitus on erikoistunut energiaverotuksen ankaraan kiristämiseen joka on nyt nostanut asumiskustannukset ja yritysten kustannukset sille tasolle että sietoraja on monelta kohdalta ylitetty ja se johtaa työllisyyden heikkenemiseen ja köyhyyden lisääntymiseen

tämä tuli läpi sillä että ministeri katainen ilmoitti että nyt kelamaksu poistetaan työnantajilta ja pääministerikin taisi lukea asian lehdestä

koska muissa maissa on tällaisiin järjestelyihin menty suomalaiset pankit eivät voi olla tässä suhteessa eri asemassa

otan kantaa toisessa käsittelyssä siihen pitäisikö tämä esitys hyväksyä vai hylätä

eduskunnan pitäisi nyt ottaa vastuu ja kaataa tämä esitys katsoa milloin tämä on toteutettavissa niin että tällä ei lisätä valtion valtavaa velkataakkaa

tämä koskee myös näitä ehtoja

parin kolmen vuoden takainen lama joka vielä osin jatkuu alensi huipputuloja niin että sillä perusteella voidaan väittää että tuloerot ovat pienentyneet viime vuosina

talousvaliokunnan puheenjohtaja skinnari totesi talousvaliokunnan lausuntoon liittyvän tärkeän maininnan että tämä paketti ei saa olla liian houkutteleva mutta ei myöskään sellainen että se olisi liian heikko pankkien kannalta

köyhyys jatkuu kasvaa ja periytyy

uskon että tämä kokonaisuus olisi varsin hyvä jos päätöksenteon pohjana olisi talousvaliokunnan lausunto

mutta minä en ole ihan tyytyväinen tähän valtiovarainvaliokunnan mietintöön

meidän on löydettävä seuraavalla vaalikaudella perusturvaan riittävä rahoitus

valtiovarainvaliokunta ei ole pannut tänne niitä linjauksia jotka ovat talousvaliokunnan lausunnossa ei ainakaan riittävän selkeästi

herra puhemies

saatan olla täällä oikealla puolella salia istuvista edustajista ainoa joka tätä vastustan mutta teen sen kyllä selkä suorana koska näen että tämä on tähän ajankohtaan sijoitettuna hyvin epätarkoituksenmukaista epäoikeudenmukaista ja vaikeuttaa vain suomen taloudellista tilannetta ja suomen ja yritystemme niiden yritysten jotka ovat ahdingossa ja myös niiden kuntien jotka ovat ahdingossa selviytymistä tästä syvästä taantumasta ja lamasta jossa elämme

talousvaliokunta teki lausuntonsa erittäin perusteellisesti ja rohkeasti kirjoitti tänne edellytyksiä jotka pitää silloin ottaa huomioon kun valtiokonttori tekee yksittäisiä takaussitoumuksia valtion ja veronmaksajien puolesta

on kerta kaikkiaan poistettava rakenteellinen köyhyys ja turvattava peruspalvelut niille jotka siitä nyt kärsivät

turvapaikkapolitiikan pitää olla tiukkaa mutta ehdottoman inhimillistä

verotusta on kehitettävä niin että pääomaverotusta korotetaan ja siitä on syytä tehdä myös osittain progressiivinen

tässä on kysymys eu maiden ja eräiden muiden maiden eli islannin liechtensteinin norjan ja sveitsin kansalaisista jotka hakevat turvapaikkaa suomesta

valtiovarainvaliokunta joko ei ole tehnyt huolellista työtä vaikka ainakaan joku ei ole tehnyt huolellista tai on tarkoituksella jättänyt nämä ehdot hyvin epämääräisiksi

tällaisen tilanteen ei pitäisi olla edes mahdollinen siinä mielessä että on aivan käsittämätöntä että eu maissa olisi kansalaisia joilla olisi tarve hakea turvapaikkaa toisesta eu maasta

tuloista on aina helpompi maksaa veroja kuin asumisesta ja elämisestä koska asuminen ja eläminen eivät tuota mitään mutta tulot ovat käteen tulevaa rahaa josta veron maksaminen on helpompaa

nämä eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä mutta ensinnäkin jos pankki ottaa takauksia valtiolta pankin johdon etuuksiin puuttuminen on mielestäni oikein

kaikki eu maat ja nämä muut maat jotka tässä mainitsin ovat myös euroopan ihmisoikeussopimukseen sitoutuneita ja jo sen pitäisi todistaa siitä että niissä maissa ei ole sellaisia ihmisoikeusrikkomuksia jotka aiheuttaisivat perusteet hakea turvapaikkaa toisesta eu maasta tai esimerkiksi suomesta

se on myös välttämätöntä ja se on eunkin ohjeissa sanottu tosin siellä hyvin epämääräisesti

työn yrittämisen ja perusturvan ylläpito ja huolehtiminen niistä on erittäin tärkeää jatkossa ja totean myös että alueelliset erot ovat myös kasvaneet ja aluepolitiikkaa tarvitaan

talousvaliokunta kirjoitti lausuntoonsa siitä aika selkeästi ja myös kattavasti niin että se on kattavampi kuin esimerkiksi sosialidemokraattisen ryhmän vastalauseessa oleva yksi ponsilausuma

näin kuitenkin on tapahtunut

hallituksen esityksessä olivat nämä luvut niistä määristä joita on turvapaikanhakijoina muista eu maista lähinnä täällä mainituista romaniasta ja bulgariasta suomeen tullut viime aikoina ja ne luvut kertovat että suomi on syystä tai toisesta ollut houkutteleva maa näille tulijoille

kuntien väliset erot ovat aivan hirvittävät ja ihmisten eriarvoisuus alueellisesti kasvaa

nimittäin talousvaliokunta otti laajasti esille nämä johdon etuudet esimerkiksi eläke etuudet joita nordea pankki on juuri ennen eu tuki tukia on päällä tai takaustuottaja takauksen ottamista jakanut johtajilleen aivan käsittämättömiä eläke etuuksia ruotsissa ei suomessa tietenkään koska ei suomessa vielä näitä ole voitukaan antaa

tämä on kyllä erityisen huolestuttavaa ja toivoisin että esimerkiksi hallintovaliokunnan puheenjohtaja rantakangas käyttäisi puheenvuoron tästä alueellisesta eriarvoisuudesta koska hän varmasti sen tuntee erittäin hyvin

siksi on perusteltua että tähän tartutaan ja on hyvä että tämä esitys nyt saadaan vietyä läpi ja näin korjattua tämä ongelma joka meillä on olemassa

tällaisiin kohtuuttomiin eläke etuuksiin pitää siinä yhteydessä puuttua niin kuin myös palkkio ja muihin etuuksiin

kun romanian ja bulgarian jäsenhakemusta käsiteltiin taannoin viime kaudella eduskunnan suuressa valiokunnassa esitin silloin että kuulisimme siellä asiantuntijana silloista euroopan neuvoston ihmisoikeustarkkailijaa gunnar janssonia ja niin myös tapahtui

toinen tärkeä kohta on täällä esille noussut omistuksen ottaminen siinä tapauksessa että pankki tätä takausta käyttää ja takaus realisoituu valtion maksettavaksi

jansson kertoi meille silloisesta tilanteesta slovakiassa ja vertasi sitä sitten romanian ja bulgarian tilanteeseen jotka olivat hakemassa jäsenyyttä

tuolloin tuli selväksi että slovakiassa romanien asema oli tavattoman huono vaikka maa oli ollut unionin jäsen jo jonkin aikaa

pidin sitä ihan kynnyskysymyksenä koko asialle eli

jansson oli käynyt romaniassa ja bulgariassa ja tutustunut myös siellä romanien asemaan ja kertoi yksiselitteisesti että romanit elävät noissa maissa slummeissa

pääomituksen yhteydessä valtiolle tulee taata pääomitusta vastaava määrä esimerkiksi osake tai muuta omistusta päätösvaltaa pankin hallinnossa ja oikeus voitonjakoon

slummeissa ihmisillä ei ole osoitetta ja kun heillä ei ole osoitetta he eivät voi saada sosiaaliturvatunnusta ja kun ei ole sosiaaliturvatunnusta heillä ei ole kansalaisoikeuksia ei oikeuksia mihinkään etuuksiin eikä myöskään mihinkään velvollisuuksiin

toisaalta tosiasia on se että suomalaiset pienet paikallispankit paikallisosuuspankit ja säästöpankit eivät tällaista tukea tule varmastikaan käytännössä tarvitsemaan ja jos joku tällainen pieni pankki tarvitsee niin ilmeisesti sen tarina on siinä pisteessä että se on jo liittymässä isompaan pankkiin ja näin se ongelma on hoidettavissa muuta tietä

näin ollen jansson totesi että nuo maat eivät täytä euroopan unioniin liittymisen ehtoja kööpenhaminan kriteereitä

tämä oli yksiselitteinen tieto meille jonka suuri valiokunta sai ja kirjasi myös mietintöönsä mutta siitä huolimatta suomikaan ei tähän asiaan hallitustasolla puuttunut eikä mikään muukaan unionimaa eikä komissio

toki tällaisillakin pankeilla on esimerkiksi kiinteistöjä joihin voidaan sitten ottaa omistusoikeutta jos näin haluttaisiin

niinpä nuo maat romania ja bulgaria pääsivät tuossa tilanteessa euroopan unionin jäsenmaiksi ja tilanne on näkynyt sen jälkeen sitten pysyvänä ongelmana

köyhyys on oma ongelmansa mutta myös muut oikeudet ovat ala arvoisia

tämä on suuri häpeä sekä euroopan neuvostolle että euroopan unionille että tällaisia ihmisiä joita ei itse asiassa tavallaan tunnusteta olevan olemassakaan jotka kuitenkin ovat olemassa on euroopan unionin alueella jopa miljoonamäärin

kolmas kohta on nämä takauksista perittävät maksut

siinä talousvaliokunta pyrki siihen että ne olisivat ehkä hivenen raskaammat kuin ruotsissa juuri tämän sivukonttori sivu sivun eikä verotus ja tanskassa juuri tämän sivuliikenäkökulman takia

ehkä ne nyt jäävät tässä sellaiselle tasolle että ne eivät ole esteenä tämän takauksen ottamiselle jos pankilla siihen on todella tarve mutta eivät myöskään ole houkuttelevia liialla keveydellään

tämä koskettaa myös suomessa ulkomaalaispolitiikkaa pakolais ja turvapaikanhakijapolitiikkaa

kansan hyväksyntää ei voida saada silloin kun tällainen tilanne on eun sisällä ja toisaalta kansan laajan osan hyväksyntä meidänkin politiikallemme on kuitenkin tarpeen

neljäs asia johon talousvaliokunta voimakkaasti kiinnitti huomiota olivat juuri nämä sivuliikkeet käytännössä nordean ja sampo pankin sivuliikkeet ja siinä tilanteessa jos ne muuttuisivat nykyisistä tytäryhtiöistä sivuliikkeiksi pitää ruotsin ja tanskan hallitusten kanssa sopia miten takauksille jos niitä on siinä tilanteessa voimassa käy

herra puhemies

totean että meillä on syytä olla samat edut kuin muissa eu maissa näille turvapaikanhakijoille niin sanotuille muukalaisille samat kuin muissa maissa jolloin emme ole houkutteleva maa ja toisaalta meillä ei pidä olla näille parempia etuja kuin on suomen kansalaisille mutta ei myöskään heitä pidä millään tavalla sortaa eikä heidän päälleen lastata ylimääräisiä taakkoja tai vaatimuksia

emmehän voi ajatella että me takaisimme suomen puolesta ruotsin ja tanskan pankkeja siinä tilanteessa että niillä on vain sivuliikkeet täällä

en yhtynyt ed

tältä pohjalta uskon tässä voidaan päästä parempaan tulevaisuuteen mutta seurantaa tämä todella tarvitsee ja suomenkin hallituksen todella aktiivista toimintaa euroopan unionissa köyhyyden ja syrjäytymisen ja näiden ongelmien poistamiseksi

hänellä on hyvät perustelut siihen mutta mielestäni se olisi liian raju toimenpide ja näin ollen tämä takauspäätös on ikävä kyllä tehtävä mutta noita ehtoja siihen on myös kyllä asetettava

tämä valituslupajärjestelmän ottaminen asemakaavoitukseen myös suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten osalta silloin kun ollaan oikeusvaikutteisella yleiskaava alueella on mielestäni hyväksyttävissä

mutta kyllä haluan korostaa sitä että aina kun valitusoikeuksia rajoitetaan tai niihin puututaan on oltava äärimmäisen tarkkana

ministeri hyssälä ansaitsee erittäin lämpimän kiitoksen sanoisin että halausten kanssa jos se olisi mahdollista

esimerkiksi kansalainen ei välttämättä yleiskaavavaiheessa ole havainnut huomannut taikka tullut ajatelleeksi kuinka pitkälle hänen oikeuksiinsa saatetaan puuttua ja sitten jos asemakaavoitusta viedään sen mukaisesti siihen nojaten niin saattaa olla että tilanne on joiltain osin hankala

tämä on niin merkittävä asia että tästä kannattaa kyllä erityiset kiitokset antaa myös valiokunnan puheenjohtaja rehulalle joka varmasti hallitusneuvotteluissa jo oli ryhdikkäästi tätä ajamassa

mutta toisaalta toisella puolella on tarve kaavoituksen nopeuttamiseen ja siihen tällä pyritään

me olimme nyt muista syistä ulkona

siksi katson että ehkä on perusteltua että valituslupajärjestelmään tässä mennään jäähän sinne aina kuitenkin mahdollisuus valittaa hallinto oikeuteen

rauhalan nimissä oleva ryhmäaloitteemme runsaan vuoden takaa ja tämä toteuttaa juuri tarkasti sen lakialoitteen siltä osin

muistan ei ole montaa vuotta aikaa kun tuolta puolelta kuului sellaistakin puhetta että jos ei ihmisellä esimerkiksi äidillä ole tuloja niin ei hän tarvitse myöskään päivärahaa

toivon että valiokunta katsoo missä tilanteessa tämä on voimassa onko se vain uusissa rakennuksissa voidaanko esimerkiksi merkittävien muutosten yhteydessä myönnettävän rakennusluvan osalta tavallaan panna tämä velvoite ja miten se asemakaavassa määritellään minkälaisia kohtuullisuussäädöksiä siinä voi tulla

mutta onneksi tällaiset puheet on nyt unohdettu ja myös tämä epäkohta joka on ollut suorastaan häpeä tämä näin alhainen perhepoliittinen etuus tulee nyt korjatuksi ensi vuoden alusta

erkki virtasen vastalauseen osalta totean että siinä on hyvä tavoite jatkoa varten ja kannustan ministeri hyssälää

saattaa olla että jollekin omistajalle se on hyvinkin vaikeaa kun on yksityisiä lämpölaitoksia jotka saattavat maksuilla panna koviakin rasitteita omistajalle

järjestetään asia tälle ja näille muille perusturvaetuuksille niin että ei kulu viittätoista vuotta kun seuraavan kerran tätäkin etuutta ja näitä vastaavia tarkistetaan

tämä hallituksen esitys saattaa olla jopa aika historiallinen siinä mielessä että tässä parannetaan nyt maatalousyrittäjien turkistuottajien ja poronhoitajien etuuksia

nämä ovat sellaisia etuuksia joitten varassa vähävaraisin kansanosa elää

näillä parannuksilla voidaan todella poistaa ihmisiä sieltä toimeentuloluukulta ja sen täytyy olla myös keskeinen tavoite meillä

minäkin yhdyn tämän hallituksen esityksen tavoitteisiin täydellisesti ja myös niihin keinoihin joilla näihin tavoitteisiin pyritään

pidän tätä esitystä kuitenkin ihan hyvänä ja tärkeänä ja se varmasti saa niin meidän ryhmän tuen kuin oman tukeni

valiokuntaneuvokset tekivät valtavan työn ja siinä mielessä totean että eduskunta työnantajana ei oikein kovin hyvin kohtele näitä virkamiehiä pakottamalla heidät tekemään niin suuren työmäärän kohtuuttoman lyhyessä ajassa

erityisesti maatalouslomittajien osalta voi todeta että siellä tehdään raskasta työtä ja se sitoo erityisesti karjatalous sitoo yrittäjät vahvasti ja myös turkis ja poronhoitopuolella varmaan on paikallaan nämä uudistukset saada lopultakin aikaan